edustaja skinnari tuossa peräsi kunnilta tämmöistä ohjelmallisuutta ja strategista näkemystä

eihän tämä nyt pahaa tekisi hallitukselle jos he yhtyisivät tähän kallin näkemykseen että eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee innostavan ja kannustavan kasvun strategian suomelle

se poistaa kyläalueet hanketukien piiristä

mutta nyt kun se raha on kokonaan pois ja sitten tämän toisen rahan käyttö on mahdotonta niin siellä on kahdeksan kappaletta tälläkin hetkellä pirkanmaalla näitä valokuituhankkeita odottamassa

tämän kylmän keskiviikon lakkautustiedot olivat sokki alueen kunnille ja ihmisille kun selvisi että ilmavoimat vähentävät yksiköitään niin kauhavalla kuin jämsässäkin ja keuruun pioneerirykmentti lakkautetaan

haja asutusalueella lähikaupat usein turvaavat vanhemman väestönkin kannalta tärkeitä muita palveluja jotka muutoin olisivat hävinneet alueelta

kaupan hankinta ja ostovoimaa tarkasteltaessa on huomioitava hankintaketjun avoimuus ja parannettava paikallisten tuotteiden pääsemistä kaupan jakeluun

koko kaupan kenttää tarkasteltaessa vapaat aukioloajat avaavat mahdollisuuksia liiketoiminnan kannalta vähentävät byrokratiaa ja tuovat joustoa

puolustusvoimauudistus aiheuttaa alueen elinkeinoelämälle myös merkittäviä tappioita

varuskuntien katoamisen jälkeen yritysten toimintaedellytykset heikkenevät

joka toisen päivittäistavarakaupan kioskin huoltamokaupan kauppakeskuksen kauppiaan jaksaminen on heikentynyt korkeiden työvoimakustannusten vuoksi

etenkin erikoiskaupassa sunnuntaisin tekevät useimmat yrittäjät työt itse ja sittenkään sunnuntain aukioloaika ei ole pienelle kauppiaalle kannattavaa

asiantuntijakuulemisen mukaan tällä avoimella kauppojen aukioloajalla haetaan lisää kokonaisia työpaikkoja mutta kuitenkin edellisen lain mukaan vain osa aikaisuus on lisääntynyt

maakunnissa ajetaan alas toimivia tehokkaita varuskuntia ja toimintoja siirretään ministereille läheisille paikkakunnille kuten täällä on aikaisemminkin lueteltu kuten muun muassa rissalaan ja keski suomen tikkakoskelle

kuitenkin alan kykyjen ja nykytarjonnan mukaan ainakin kuvitellaan ja tuleekin esille että tämä työllisyys tulisi merkittävästi lisääntymään

uusia puolustusvoimien hallintopaikkoja myös keskitetään vilkkaalle pääkaupunkiseudulle

arvoisa puhemies

tänään on jo pitkään keskusteltu hallituksen rakennepaketista

miksi ei myös voitaisi tätä toimintaa siirtää näille lakkautettaville varuskuntapaikkakunnille

varuskuntien lakkauttaminen väli suomessa ajaa merkittävän osan alueita äkillisiksi rakennemuutosalueiksi ja vaatii siten valtiolta uutta panostusta rahallista panostusta korvaavien työpaikkojen luomiseen

puhutaan etäännyttävästi työntekijöistä ja yrittäjistä

se on aikamoinen pelkkä status jos ei todellakaan valtio lähde uutta rahoitusta tuomaan siihen joukkoon

tuen kaikesta huolimatta tätä hallituksen lakiesitystä

olisin toivonut että tämä listaus työlista olisi lähtenyt jo siinä vaiheessa kun hallitus teki ohjelman ja olisi elänyt siinä ajassa mihinkä suomi tarvitsee oikeita lääkkeitä oikeita tekoja

metsäteollisuus on ollut aina näissä äkillisen rakennemuutoksen rahoituskuvioissa mukana kuten edustaja eero suutari kehui juuri tuolta kainuusta kuinka siellä oli toimittu

eli paradoksi on tässä että näillä maakuntien reuna alueilla hallitus on lopettamassa myös työpalveluitaan kuten te toimistoja karsimalla alueen koulutuspaikkoja karsimalla

jään itse odottamaan hyvinkin paljon asioita mitä todellisia toimenpiteitä olisi tullut tehdä ja mitä pitäisi tehdä yritystoiminnan elvyttämiseksi

myös ministeri räsänen on tässä tuonut esille että poliisivoimia ja niitten hallintoyksikköjä vähennetään verohallinto on loppumassa eli on turha sanoa että siellä olisi uusia valtion työpaikkoja mihinkä näitä henkilöitä siirrettäisiin

en puhu nyt tukielvytyksistä vaan sellaisesta positiivisesta asenteesta pk sektorin yritystoimintaan mitä sieltä paketista löytyy pk sektorille millä tavalla lähdetään tekemään

toki isompi yrityselämä on tällä hetkellä saanut siellä yritysverovähennyksen ja siellä ollaan sitten tyytyväisiä mutta aika moni pk sektorin yritys odottaa millä tavalla hallitus lähtisi kannustamaan ja valtio lähtisi kannustamaan toimia

pk sektori on tällä hetkellä aika monessa asiassa hyvinkin huonossa tilanteessa puhutaan nyt sitten vientiteollisuuden osalta tai yhtä lailla aluekehittämisenkin osalta

rakennepaketti kiihdyttää minun mielestäni keskittämistä tällä hetkellä edelleenkin varsinkin kun luetaan ensin paketin sisältö mutta sitten myös ne liitetiedostot mitkä sieltä löytyvät

tähän ei liikkeeseen ja muun muassa esimerkiksi saksa tai joku muu maa miettii jo toisella lailla oman kilpailukyvyn kannalta

eli isänmaallinen ajattelu olisi ollut kyllä kohdallaan tässäkin asiassa eli itse olisin toivonut tämän hiilenmustan energiapolitiikan tilalle toimia ja vastausta siihen minkä vuoksi hallitus edelleen pitää turpeen veron nelinkertaistamisen siellä listoilla minkä vuoksi hallitus edelleen laskee hakkeen tuen alentamista

miksi hallitus vihaa tällä hetkellä kotimaista energiaa

se tuo työtä se luo toimeentuloa myös maaseutualueille

eli minä olen todella pettynyt siitä

eikö nyt hallituksella ole ryhtiä ottaa sanon nyt demareille ja kokoomuslaisille että eikö teillä ole ryhtiä ottaa niskalenkkiä vihreitten esittämästä tästä juuri ympäristölle haitallisten tukien listauksesta ja niskalenkkiä ottaa siitä että meillä tuettaisiin kotimaista energiaa tai vaikkei edes tuettaisikaan niin annettaisiin mahdollisuudet kotimaisen energian osalta

sitten muutama asia vielä tältä kuntapolitiikan sektorilta

ihmettelen sitä miksi kuntapolitiikkaan tullaan nyt näin vahvasti mukaan eli halutaan vanhukset pois laitoksista kotiin ja toisaalta sitten lapset pois kotoa laitoksiin

tämähän ei ole mikään uusi asia se että vanhuksia on siirretty tehostetun palvelukotijärjestelmän piiriin eli sieltä laitoksista sehän on ollut jo nykyisten stmn ohjeistusten mukainen

ihmettelen kyllä vihreiden ja ehkä muidenkin aivan överiksi menevää turpeen ja kotimaisen energian vastustusta

nyt käytetään kivihiiltä

ja jos joku teistä on joskus käynyt katsomassa miten ruskohiiltä kaivetaan niin kyllähän se on aika ekologinen katastrofi kaikkinensa mitä siellä tapahtuu

siitä mitä me turpeen kanssa tällä hetkellä teemme olen sitä mieltä että päästöt vesistöön tulee käsitellä ja siihen on monta hyvää tekniikkaa kenttäkuivatustekniikkaa ja muuta millä siinä päästään eteenpäin

yhtä lailla tämä lasten kotihoidon tuen jakaminen kahtia en sitä ymmärrä ja se on perheen autonominen päätös

toisaalta toivon vielä hallitukselta että toimeen nyt eikä huomenna ja että tehdään myös suunnitelmaa parlamentaariselta pohjalta

mutta hyvät ystävät meidän tämän turpeen verotuksen kautta niin kuin tuli esille yhtä lailla meidän hakkeen tuki on vähentynyt ja sitä kautta on kivihiilen käyttö eri puolilla suomea tällä hetkellä edullisempaa

mitä järkeä tässä on hallitukselta toimia tällä tavalla heikentää meidän vaihtotaseen vajetta tässä tilanteessa ja yhtä lailla nostaa meidän energian hintaa

mielestäni kataisen hallituksen budjetissa on myös ristiriita hallitusohjelmassa ja myös tässä budjetissa se että siinä sanotaan että sosiaaliturvaan ei kosketa

verotusta nostetaan niin energian osalta kuin tuotantopanostenkin osalta ja yhtä kaikki tässä tilanteessa tuottajat eivät saa sitä hintaa mitä he tuotteistaan saavat

eli hyvät ihmiset jos me työläiset tekisimme jonkin työtunnin valmiiksi ja sitten me saisimmekin tuloksen siitä ja meille sanottaisiin ei muuten tästä tulekaan teille palkkaa minkälainen meteli siitä nousisi

hyvät ystävät toivon viisaita ratkaisuja tämän illan hallitus ja iltakouluun siitä että yhtä lailla tuottajan teollisuuden ja kaupan yhteissaundi saadaan taas kulkemaan siihen malliin että kukin osa siitä toimijaketjusta saa sen oman osuutensa

energiamenot ovat nousseet yhtä lailla tuotantopanokset mutta lähiruuan tuottajia kohtaan meidän täytyisi olla vielä suopeampi asenne

hyvät ystävät ne nuoret yrittäjät ja viljelijät ketkä siellä ovat kyllä he ovat semmoisessa lirissä niitten miljoonavelkojensa kanssa kun yrittävät saada meille ruokaa pöytään että annettaisiin heille edes positiivisia signaaleja täältä arkadianmäeltä

jos aiemmin tässä on puhuttu että millään tavalla ei haluta pistää lappua luukulle tai pönkkää oveen tai naulata ikkunoita kiinni niin tämä jos mikä ei ole tämän budjetin asia se on ministeriöitten virkamiesten ohjausta mikä tulee suoraan meidän ely keskuksiimme ja siellä estetään pysyvän asutuksen rakentaminen maaseudulle

edustaja kiljunen oikeastaan vei sanat suusta otti juuri tämän sosiaali ja terveydenhuollon osion hyvin vahvasti esille eli hallintovaliokunnan mietintö on yksimielinen mutta sitten sosiaali ja terveys ja myös sitten tyvin puolella on siellä keskustan osalta eriävät mielipiteet

vielä katainen otti esille että isoilla kunnilla peruskunnilla saadaan vahvaa aluekehitystä

ihmettelen mistä sitä aluekehitystä saadaan kun hallitus leikkaa kuntarahaosuuksia elinkeinopolitiikassa hallitus leikkaa omia eu rahoitusosuuksiaan hallitus leikkaa maakuntien kehittämisrahoja

lisäksi keskusta on täällä esittänyt että tulisi käydä ensin tämä rahoitusjärjestelmä paremmin lävitse koska nyt tämä sote uudistus on menossa ja tämä lainsäädäntö tulee tähän samanaikaisesti

kysynpä vaan millä toimilla yhtä lailla tämä edellinen kysymys mihinkä gustafsson ei vastannut millä tavalla meidän yliopisto ammattikorkeakoulu ja muu osaamistoimintamme on tukemassa meidän elinkeinotoimintamme uutta nousua

siellä juuri mielipiteenä tulee esille että tulisi välittömästi aloittaa tämän rahoitusjärjestelmän kehittäminen

tämä selkeyttää juuri kunnan toimimista kuntamarkkinointikentällä

kunnathan ovat olleet niillä kentillä sanotaan näin että vähän niin kuin kuntien tiloissa ja muussa toiminnassa on toimittu ja sitten on kuitenkin yksityisillä markkinoilla oltu eli on saatu tämä hyöty näistä kunnan tiloista ja toiminnoista

toinen on tämä kohta missä korostetaan huomioon ottaen että valiokunta pitää sääntelytapaa sinänsä ymmärrettävänä mutta korostaa tarvetta tehokkaan neuvonnan ja ohjauksen järjestämiseen ja sääntelyn osalta juuri kilpailu ja kuluttajaviraston valvontatyöhön

tämähän on hyvin tuttua toimialaa jo kuitenkin elinkeinoyhtiötoiminnassa mutta terveydenhuollon järjestämisessä tämä on vähän varmaan uutta ja tämä on hyvä lausunto tämä talousvaliokunnankin osuus että otetaan huomioon tämä neuvonta asia

arvoisa puhemies

mutta kiitän edustaja kopraa ja edustaja grahn laasosta näistä puheenvuoroista siitä että täällä on lupaprosessia pyritty keventämään ja myös ollaan normitalkoissa ja byrokratiassa mukana ja siellä on erittäin paljon tekemistä

otetaan nyt tämä energiasektori esimerkiksi että millä tavalla tällä hetkellä haitataan sitä että millä uutta energiatoimialaa ollaan kehittämässä

onko oikein että ely keskuksen liikenneosasto ensin hyväksyy hankkeensa liikennejärjestelyt ja onko oikein että ely keskuksen ympäristöosasto kaataa koko hankkeen kun ei hyväksy kaavaa tälle alueelle eikä tämän yrityksen sijaintipaikkaa ja valittaa tästä päätöksestä mihinkä kunta on aikonut tämän laitoksen laittaa

minkä takia me pidämme yllä tämmöistä jarrujärjestelmää emmekä sujuvoita esimerkiksi yritystoiminnan edistämistä

hallituspuolueet se on teidän tehtävänne nyt mennä sinne ympäristöministeriöön sanomaan ja jatkaa siitä eteenpäin millä mennään eteenpäin

tässä halusi oras tynkkynen ehkä ymmärtää lievästi väärinkin asioita ja ihmettelin hänen tätä väitettään mitenkä turvetta tuetaan tällä hetkellä miljoonilla euroilla